mutta mitä jää luottamuksesta jäljelle jos nyt nähdyn eläkepäätöksen kaltaisia jokaisen ihmisen elämään perustavanlaatuisesti vaikuttavia päätöksiä tehdään ilman kunnollista valmistelua osallisten kuulemista tai huolellista perehtymistä

tällainen syrjintä on kestämätöntä ja hallituksen esityksessä arvioidaankin että ratifioinnin yksi eduista olisi vammaisia koskevan väärän tiedon väheneminen

arvoisa puhemies

hallituksen esitys turvaa sen että yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksessa kohtuullisten mukautusten epääminen tullaan määrittelemään syrjinnäksi ja velvollisuutta tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi laajennetaan

samoin yleissopimus edellyttää vammaisten henkilöiden osallistamista tai sanoisinko paremmin osallistumisen mahdollistamista itseään koskevaan päätöksentekoon

lopuksi arvoisa puhemies erityisen tärkeänä pidän sitä että vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisellä parannetaan heidän mahdollisuuttaan osallistua koulutukseen ja työelämään mikä edistää omalta osaltaan muun muassa pyrkimystä työurien pidentämiseen

olen kyllä nähnyt sen ihan tarpeelliseksi ja tärkeäksi pohjoismaisen yhteistyön kannalta että suomalaiset kansanedustajat ovat siinä työssä vahvasti mukana

työuran pidentämiselle on kuitenkin edelleen tarvetta

toimintakertomuksen sisällöstä ja sen riittävyydestä voidaan tietysti esittää kritiikkiä ja sitä tuleekin mielestäni edelleenkin kehittää myös ulkoasullisesti ja muodollisesti sisällöllisesti yhtä lailla

nykyiset luvut kertovat lähinnä siitä etteivät ihmisten terveys työolot tai työmarkkina asema mahdollista valtaosalla työuran jatkamista edes nykyiseen alaikärajaan asti

eläkeiän nostamisen sijaan tulisi keskittyä työssäjaksamisen tukemiseen ja työurien pidentämiseen työelämää kehittämällä

tuossa nimenomaisessa helsingin täysistunnossa itse esitin huoleni muun muassa pohjoismaisten koulujen kosteus ja homevaurioista mikä on todellinen ongelma pohjoismaissa

arvoisa puhemies

puolustusvoimauudistuksen yhteydessä on varuskuntatiloja tyhjennetty muun muassa jämsän hallissa ja sitten uusia rakennuksia on rakennettu esimerkiksi jyväskylän tikkakoskella

koulujen oppilaiden ja henkilökunnan terveyden pitäisi olla kyllä ykkössijalla myös pohjoismaisesti näissä asioissa ja sillä tavalla olisin tällä puheenvuorollani halunnut hakea tätä yhteistyötä pohjoismaiden kesken puuttua tähän asiaan mahdollisimman tehokkaasti

eli yhteinen pohjoismainen ohjelma ja sen rahoitus voisi olla keino sillä ongelmat ovat usein sen kaltaisia että samankaltaisuuksia ja näitä rajapintoja on hyvinkin laajalti

tämä jo hallitusneuvotteluissa sovittu uudistusesitys on hyvin tärkeä työurakeskustelun kannalta mihin täälläkin on jo viitattu useaan otteeseen elikkä nimenomaan miten meillä tätä työuraa sitten halutaan pidentää ja onko se alkupää vai loppupää

ehkä liikaakin on keskitytty sinne loppupäähän kun todellisuudessa monet nuoret joutuvat odottamaan aivan liian pitkään päästäkseen aloittamaan opiskelun haluamallaan alalla ja ongelmana on se että tällä hetkellä nimenomaan näistä aloituspaikoista suuri osa menee hakijoille joilla on jo tutkinto ja opiskelupaikka korkeakouluissa

on erittäin tärkeätä että me tarkastelemme ammattikorkeakoulujen kokonaisuutta siinäkin mielessä miten ne valtakunnallisesti sijoittuvat ja miten paljon meillä opiskelijoita niissä on elikkä tämä rakennetarkastelu on hyvin tärkeää

arvoisa puhemies

valtuuskunnassa pelättiin muutoksen aiheuttavan vaikeuksia erityisesti suomalaisille paluumuuttajille ja eläkeläisille jotka saavat osan eläkkeestään ruotsista ja todellakin tuo muutoksen vaikutus oli eläkeläisiä ajatellen kyllä viime muutoksen yhteydessä negatiivinen

se on hyvin onnistunut kirjaus ja sen turvin me voimme sitten katsoa tämän tilanteen sillä tavalla että meillä on tasa arvoiset mahdollisuudet joka puolella suomea opiskella myös ammattikorkeakoulussa ja korkeakoulussa ylipäätänsä

varmasti liikunta tai liikkumattomuus tulee lahjana sieltä kodista asti itse asiassa mutta tietenkin myös koululla on merkittävä osuus liikunnan lisäämisessä ja sen kehittämisessä

juuri niin kuten puheenjohtaja vahasalo tuossa totesi kyllä sivistysvaliokunta on käynyt hyvin tarkan keskustelun ylipäätänsäkin kansalaisaloitteen käsittelystä ensin ja sitten tietysti tästä asiasisällöstä

arvoisa puhemies

kyllä olen myös sitä mieltä mitä tässä on monessa puheenvuorossa tullut että meidän on jonkinlainen ratkaisu tähän löydettävä koska onhan sekin eritasa arvoisuutta jos ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa jätetään nyt ajatellaan vaikka kokeilusta huolimatta jos se on onnistunut hyvin sitten tekemättä niitä muutoksia sen asian suhteen

tutkimukset ovat osoittaneet että mitä enemmän korkeakouluhaku pitkittyy sitä vaikeammaksi opiskelun alkuun pääseminen osoittautuu eli ei ole missään nimessä yhteiskunnan resurssien eikä inhimillisyyden kannaltakaan oikein tietenkään että nuoret ihmiset joutuvat ajelehtimaan onnettomina odottaessaan opiskelemaan pääsyä

kyllä tämän aloitteen kanssa on se ongelma että tämä sisältää paljon virheellisyyksiä nykylaista ja myös ristiriitaisuuksia ja silloin on hyvin vaikea sen pohjalta lähteä muodostamaan sitten esityksiä

opetussuunnitelmilla luonnollisesti on oma osuutensa ja ehkä menetelmät liikunnan suhteen ratkaisevat enemmän kuin se paljonko sitä liikuntaa koulussa on tunteina

me tiesimme että meillä on tulossa hallituksen esitys hyvinkin paljon samoista asioista joskaan eivät varmaan kaikki sisällöllisesti ole samoja ja me pystymme tähän lakiin tämän esityksen myötä sisällyttämään paljon niitä asioita mitä tässä on haluttu viedä eteenpäin

esityksen mukaanhan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haettaisiin yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja ammattikorkeakoulun neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi

hyvä koulu työryhmä kävi vierailemassa repokankaan koululla varkaudessa ja siellä jos missä on tämä liikunta otettu hyvin sisälle siihen koulutyöhön ilman että se olisi erillisinä liikuntahetkinä tai tunteina se on sisällytetty kaikkeen opetukseen

arvoisa puhemies

ylipäätänsä tietenkin tekijänoikeudet ovat asia joka vaatii kehittämistä ja juuri lähetekeskustelussa mitä täällä käytiin hallituksen esityksen osalta tuli monia hyviä asioita

samoin yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin esitetään lisättäväksi säännös jonka mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voitaisiin varata henkilöille jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelijapaikkaa

minä luulen että aika monelle lapselle tämä on myös hyvin hyvä menetelmä oppia asioita liikunnan turvin

viimeisimmäksi tuolla pohjoismaiden neuvoston kokouksessa kööpenhaminassa s ryhmä otti kantaa ja kovasti ihmetteli tätä keskiryhmän eu selvitystä jossa viitattiin itse asiassa pohjoismaiden neuvoston mielekkyyteen ylipäätänsä

tämän lisäksi kesu linjaa hyvin myös tarpeen selvittää ryhmäkoon vaikutus oppimiselle ja edelleen tarpeen ryhmäkoon määrittämiseksi lailla

liikunnasta pitäisi kyllä tulla ihan semmoinen elämäntapa eikä olisi vain erillinen liikuntahetki

tietoa ryhmäkoon merkityksestä oppimiselle kyllä varmasti löytyy tutkimuksista ja esimerkiksi oaj on ansiokkaasti puhunut tämän ryhmäkoon pienentämisen puolesta

samalla tietenkin on tärkeää myös että meidän opintojärjestelmämme on kaiken kaikkiaan joustava ja se tarkoittaa sitä että jos johonkin opiskeluun on haettu ja siihen päästy niin pitää olla myös mahdollista tehdä muutoksia jos siihen osoittautuu tarvetta ja tässä esityksessä ei nimenomaan alan vaihtamista haluta tehdä mahdottomaksi

pitäisi oppia sitä ihan omassa elämässäänkin tietenkin meidän kaikkien käyttämään

nyt tässä kesussa nimenomaan on haluttu siihen ohjata toimia koska me kaikki tiedämme sen että pienessä ryhmässä oppiminen on helpompaa ja silloin nämä toimintaympäristön haasteet on helpommin huomioon otettavissa

nuorilla täytyy olla tulevaisuudessakin mahdollista todeta että ehkä valinta ei ollut oikea ja ehkä siellä opiskelun kuluessa sitten vasta kirkastuu se oikea oma opinväylä ja silloin on tärkeää että tätä joustavuutta löytyy tästä järjestelmästä eli tässä meidän täytyy korkeakouluja kehittää tai rohkaista kehittämään näitä joustavia mahdollisuuksia antaa opiskelijoille mahdollisuus vaihtaa alaa ja korkeakouluja

kun me nyt sitten näillä toimenpiteillä pystymme ottamaan huomioon rahoituksessa nämä muuttuvat indikaattorit siellä toimintaympäristössä esimerkiksi maahanmuuttajien määrä tai aikuisväestön koulutustaso tai työttömyysaste niin silloin olemme jo paljon pidemmällä siinä työssä että voimme turvata sitä opetuksen laatua ja koulutyön turvallisuutta

arvoisa puhemies

ehkä tässä hakumenettelysumassa korkeakoulujen osalta suurin ongelma on sen vaikutus ensimmäistä paikkaansa hakevien pääsyyn opintoihin eikä alan vaihtaminen sinänsä mutta myös tämä vaihtaminen on sitten hyvin tärkeä asia ja sen edelleen kehittäminen

arvoisa puhemies

eli kyllä minä pikkuisen kyseenalaistan sitä toimintaa että näinkin merkittävässä uudistuksessa koskien toisen asteen koko koulutuksen järjestämistä ja rahoitusta nimenomaan edustaja puumalan toimesta kaadettiin järjestämislakiesitys joka sitten tekee mahdottomaksi myös rahoituslain uudistamisen ja koko toisen asteen koulutusverkon uudistamisen joka olisi ollut ensiarvoisen tärkeä asia mutta siirtyy nyt sitten todennäköisesti eteenpäin jos tämän rahoituslain kanssa tehdään niin kuin toivottavaa olisi koska tässä tilanteessa ei ole mitään järkeä viedä sitä rahoituslakia eteenpäin kun tämä toinen osa on kaatunut kiitos siitä opposition merkittävien toimien niin kuin edustaja pekkarinen täällä totesi

vaihtamisväylässä korkeakoulut voivat nykyisinkin jo käyttää yhteishaun sähköisiä välineitä ja opiskelijoita valitessaan voivat ottaa huomioon aiemmat opinnot ja pistää myös vaihtajat samaan pääsykokeeseen muiden kanssa

tosiasiat on vain tunnustettava

näillä päätöksillä pystymme sopeuttamaan koulutusta ja sivistystä hallitusti vallitseviin olosuhteisiin ja sopeutustoimissa on kysymys koulutuspaikkojen kohdentamisesta oikein

myös talousarvion käsittelyn yhteydessä kiinnitimme erityisesti huomiota siihen että nuorisotakuuresurssia tulisi kohdentaa oppisopimuskoulutuksen osalta nimenomaan niille nuorille jotka ovat ilman ensimmäistäkään tutkintoa eli perustutkintoihin eli tämänsuuntaiset asiat ovat aivan oikeita

maailma muuttuu muutummeko mukana ja pärjäämmekö kehityksessä näitä ajatuksia varmasti tätä selontekoa lukiessa tulee ja onkin siellä mainittu

kaiken kaikkiaan esityksessä on tarkoitus parantaa korkeakoulutuksen läpäisyä kun jokainen valmistuva olisi käyttänyt yhden opintopaikan

pärjääminen on kiitettävästi nostettu myös koulutuksen teemaksi ja voi ajatella tulevaisuuden kannalta että se jos mikä on tärkeää että katsomme millä tulevaisuudessa pärjätään koska taidot joita tulevaisuuden työelämässä tai elämässä yleensäkin tarvitaan ovat hyvinkin erilaisia kuin mitä esimerkiksi kymmenen vuotta sitten on tarvittu

oppisopimuskoulutus on yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellinen tapa lisätä osaamista maassamme ja tällä ehdotuksella edistetään nuorten oppisopimusten määrän lisäämistä

tämä esitys on erinomainen ja sen vaikutukset ovat kauaskantoisia tässä meidän työura asiassamme ja on todellakin korkea aika puuttua tähän ongelmaan jotta nuoret pääsevät entistä nopeammin opiskelemaan ja sitä myöten myös aloittamaan työelämän

arvoisa puhemies

niin hyvä kuin kansalaisaloitteen mahdollisuus onkin on tietenkin ikävää että näissä aloitteissa sitten vääristetään asioita ja perustellaan niitä virheellisesti

mehän tiedämme kaikki minkä takia niitä on ollut pakko tehdä ja me haemme tietenkin sitä turvallisuutta ja varmuutta sitten tulevaisuuteen että me voimme yleensä tätä koulutusta jossakin määrin edes järjestää

olen sitä mieltä että meissä jokaisessa on jotakin lahjakkuuden lajia ja se on se aines mikä pitää koulutuksessa saada meistä kaikista meidän tulevista oppijoista ja nykyisistä oppijoista käyttöön

musiikintekijä markus nordenstreng on sanonut että aloitteessa ei todellisuudessa ajeta juuri mitään niitä asioita joihin viitataan johdannossa johon edustaja pekonen äsken puheessaan viittasi

oppisopimuskoulutus on varmasti semmoinen jota meidän suomessa on kehitettävä ja pyrittävä löytämään siihen erilaisia ratkaisuja muun muassa palkallisuuden ja työssä olemisen ehtojen puolesta ja niin edelleen

mielestäni meidän pitäisi pystyä luomaan täällä puhuttiin koulun muuttamisesta ja koulutuksen muuttamisesta myös radikaalisti ja jo tuottanut mielestäni pitäisi luovan oppimisen malli joka mahdollistaisi jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet ottaa se oma voimavara käyttöön kaikessa oppimisessa

tähtäimenä ovatkin huomattavat tekijänoikeuksien kavennukset siis kulttuurintekijöiden ja sisällöntuottajien aseman konkreettinen heikentäminen suomessa

siinä mielessä nämä puheenvuorot sen puolesta että me yhdistäisimme voimia että me voisimme käyttää yhteisiä palveluja ja tukipalveluja koko toisella asteella

musiikin ohella elokuvista televisio ohjelmista e kirjoista valokuvista tietokoneohjelmista tulisi suomalaispiraateille laillista riistaa

arvoisa puhemies

tämänkin lainmuutoksen jälkeen olen kuitenkin huolissani oppilaiden mahdollisuudesta saada omien oppimisedellytystensä mukaista opetusta

olen huolissani siitä kuinka hyvin tasa arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu opiskelijan toimeentulon suhteen eli hallitus on esittänyt kyllä muiden sosiaalietuuksien sitomista indeksiin mutta opintotuki on näistä poissa kuten ministeri jo totesi

meillä on paljon kuntia jotka ovat jonkinlaisessa paniikissa lähteneet ulkoistamaan sosiaali ja terveyspalvelujaan ajatuksena että näin voisi sitten edelleenkin jatkossa ihan itse ja pelkästään yksin päättää palvelujen järjestämisestä

arvoisa puhemies

voisiko ministeri nyt kertoa terveisiä näille kunnille mikä seuraamus näillä hätätoimilla todellisuudessa on

luuletteko että täällä

haluan myös pykälämuutoksessa huolehtia siitä että erityistä tukea tarvitseva saa heti tuen ja kaiken mahdollisen tuen ilman viivytystä